ja nyt kysymys onkin se että pääministerin sijainen soini onko eduskunta edellyttää että työttömät ja eläkeläiset maksavat huomattavasti korkeammalla prosentilla veroa kuin työssä käyvä jos ei ole telen mielestä oikein mitä hallitus ryhtyy toimenpiteisiin eläkeläisten taloudellisen kokonaistilanteen arvioimiseksi

sitten siirrymme minuutin puheenvuoroihin

puhelias olemme koko syksyn kuulleet että hallitus leikkaa erityisesti lapsiperheiltä erityisesti opiskelijoilta erityisesti työttömiltä erityisesti lapsilta erityisesti palkansaajilta ja nyt tänään erityisesti eläkkeensaajilta ja vastaus eduskunta edellyttää että hallitus todellakin joutuu leikkaamaan joka suunnasta varmistaa kelan lakisääteisen toiminnan ja oikeudenmukaiseen politiikkaan lied sosialidemokraatit täällä jo kova eläkkeensaajia raivostuttavan raippaveron äitejä ei vienyt sosialidemokraatit täällä loistava asiakkaiden oikeusturvan toteutumisen ja jotta ei jäisi mitään epäselvyyksiä joudun vielä kysymään että onko niin että ensi vuonna eläkkeensaajat maksamat maksavat veroa sen mukaan mitään silloinen valtiovarainministeri antti rinteen aikana osoittaa tarvittaessa lisärahoitusta toimintaan

toissa päivänä esitetyssä ohjelmassa kerrottiin että vain kolmasosa kansanedustajista oli ylipäätään vastannut ja että enemmistö vastanneista vastusti poikien ympärileikkauksia silloin kun ne tehdään ei lääketieteellisistä syistä

edustajille tulee toki monenlaisia kyselyitä mutta jostain syystä joka ei ole ainakaan minulle auennut tämä aihe on sellainen johon ei osata haluta kyetä uskalleta vastata ei vaikka sen voisi tehdä nimettömänä

minulla on taas itselläni sellainen tunne suomalaisesta yhteiskunnasta vielä tänäkin päivänä että täällä pitäisi olla mahdollista ilman pelkoa käsitellä myös sellaisia aiheita jotka vievät keskustelijan epämukavuusalueelle jotka tuntuvat kiusallisilta tai vaikeilta mutta olen mahdollisesti väärässä

päivänä tänä vuonna vihreä miesliike julkaisi kansalaisjärjestöjen yhteistyössä laatiman kannanoton poikien ei lääketieteellisten ympärileikkausten kieltämisen puolesta

kannanotossa olivat mukana vihreä miesliike profeministimiehet sexpo säätiö vasemmistoliiton miespoliittinen työryhmä suomen humanistiliitto sekä miesten tasa arvo rekisteröity yhdistys

listasta voinee päätellä että jonkin verran myös poliittisesti suuntautunutta tahtoa asian käsittelyyn löytyisi mutta tilanteesta jää joka tapauksessa sellainen kuva että kannanotto painettiin villaisella eikä se innoittanut suomen mediaakaan uutisointiin tai asian käsittelyyn

minulla itselläni ei ole lapsia en ole äiti mutta en voi tämän oman kokemuspohjan puuttuessa siltikään ymmärtää miksi vanhempi haluaa saattaa puolustuskyvyttömän lapsensa jopa ihan pienen vauvan sellaiseen tilanteeseen jossa lapselle aiheutuu fyysistä kipua epämukavuutta tai myöhemmällä iällä mahdollisesti seksuaalisia ongelmia tämä kaikki sen seurauksena että lapselle jolla ei ole mitään mahdollisuutta lausua mielipidettään tehdään vanhempien tahdon mukaisesti operaatio jossa kehosta poistetaan täysin tervettä kudosta

asia

ja sitten puhujalistaan

ei lääketieteellisellä ympärileikkauksella lapselta riisutaan niin monissa yhteyksissä paljon peräänkuulutettu uskonnonvapaus pois jättämällä häneen fyysinen jälki joka ikuisesti kytkee hänet johonkin kulttuuriin tai uskontoon vaikka tämän henkilön mieli oma tahto myöhemmin muuttuisikin

tehtyä muutosta ei voi koskaan parantaa tai korjata

asia

joka tapauksessa tämä kysymys tulee kuitenkin enenevässä määrin eteen tulevaisuudessa vaikka sitä on nyt vielä mahdollista väistellä

asiaa on arvioitava myös julkisen terveydenhuollon tehtäväkentän kannalta sillä odotuksia ja halukkuutta ei lääketieteellisten ympärileikkausten tekemisen suhteen julkisen terveydenhuollon piirissä on jo nyt ja tulee olemaan

tällöin voimme olla tilanteessa jossa jatkuvan rahapulan keskellä painiessamme voimme avata keskustelun siitä mitä kaikkia muita ei lääketieteellisin syin tehtäviä toimenpiteitä voimme siirtää julkisen terveydenhuollon tehtäväksi vain siksi että jotkut haluavat niitä tehdä

edustaja viitanen nyt on aika täynnä

vielä näyttää olevan halua debatoida

herra puhemies

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin vuorotteluvapaan ehtojen palauttamiseksi sellaiselle tasolle että kuule poika en voi koska hallitus haluaa pitää

mutta kuten täälläkin jo eri sanoin on todettu niin muuallakin suomessa on elämää ja autoilu on usein ainoa mahdollinen liikkumistapa asukkaille ja erittäin tarpeellinen yritystoiminnalle

ja kun te tämän hallitusohjelmanne mukaisesti jatkossa sitten mietitte liikennehankkeiden osalta muutakin suomea niin tämä turkupori välin parantamisen vauhdittaminen olisi myönteisten työllisyysvaikutusten näkökulmasta erittäin tärkeää

arvoisa puhemies

lopetankin toteamalla että kun edustaja marin täällä arvosteli sitä että olin arvostellut opposition vaihtoehtoja mutta sitten kun oli vastausten aika en ollut paikalla niin tämä hänen arvostelunsa oli perustelua olin toisessa erittäin tärkeässä kokouksessa